edelleen olen sitä mieltä että naisten tasa arvon kannalta ja naisten työmarkkinatilanteen kannalta olisi järkevää se että naiset ja miehet tasaisemmin käyttäisivät kotihoidon tuen mahdollisuutta

suomalainen sotaveteraani joutuu elämään vanhainkodissa vaikka on lain mukaan oikeutettu suomenkielisiin palveluihin joutuu täysin ummikkona toimimaan siellä

valitettavasti eilisessä helsingin sanomien taulukossa poliittisten nuorisojärjestöjen osalta oli yksi virhe

ne vievät tätä prosessia eteenpäin

hallitus ei peru paljon kritisoitua lapsilisien leikkaamista vaikka useamman hallituspuolueen puheenjohtaja tätä lupasi ennen hallitusneuvotteluja

suomen ongelma ei siis ole esimerkiksi kätilöiden lastentarhanopettajien sairaanhoitajien poliisien tai metalli ja paperityöläisten liian suuret palkat

haluan kiittää ministeri henrikssonia yhteistyöstä jota olemme tehneet yhdenvertaisuuslain ja tasa arvolain uudistamisen eteen

arvoisa puhemies

tämä kysymys on tällä erää loppuunkäsitelty kyselytunti on päättynyt

kreikassa on ollut kysymys holtittomasta varainkäytöstä jota on tuettu ulkomaisten pankkien lainoilla

keskustanuorilla on kaikkein eniten osallistujia tapahtumiin ministeriön kaikkien tilastojen mukaan

kysyisinkin pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavalta ministeriltä oletteko te ollut yhteydessä kollegaanne ruotsissa ja sanonut että me suomessa haluamme että ruotsinsuomalaisista huolehditaan ja heille taataan oikeus vanhuuteen omalla äidinkielellään

ymmärtääkseni tasa arvolakia on yhteensä seitsemän vuotta oltu uudistamassa ja viimeiset kolme vuotta tällä eduskuntakaudella ja nyt se on täällä salin käsiteltävänä

se on aika paljon isompi summa

irlannissa taas hallitus antoi täysin hallitsemattoman kiinteistökuplan ja muun keinottelun viedä maan pankit ahdinkoon

ymmärsinkö nyt aivan oikein edustaja eloa että teidän mielestänne on ihan ymmärrettävää että varoja siirretään veroparatiiseihin koska joku kokee että meidän verotustaso on liian korkea

toivon että uudistukset ja niiden yhteydessä käytävä julkinen keskustelu näkyvät ihmisten elämässä myönteisinä muutoksina joidenka seurauksena naisten ja miesten tasa arvo toteutuu nykyistä paremmin ja myös eri vähemmistöihin kuuluvien ihmisten on helpompi elää ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa täysivaltaisina jäseninä ilman pelkoa ilman tuskaa syrjinnästä

syynä täytyy olla ideologinen halu rikkoa sopimusyhteiskuntaa ja murentaa työntekijöitä puolustavien ammattiliittojen asemaa

miten siihen oli varaa

miten oli varaa yhteiskunnalla antaa kädenojennus niille joilla on kaikkein eniten mutta samaan aikaan ei yhteiskunnalla ole teidän mielestänne varaa antaa kädenojennusta lapsiperheille

hallitus ei tosin itsekään tiedä verovähennyksen mallia mutta me toivomme että hallitus pystyy rakentamaan oikeudenmukaisen ja selkeän mallin

kysymys on samalla valtavasta tulonsiirrosta valtiolta ja työntekijöiltä työnantajille

portugalin ongelma taas on ollut se että maan hallituksella ei ole ollut strategista näkemystä maan talouden tasapainottamisen keinoista

lapsilisän leikkaaminen ja leikkauksen osittainen paikkaaminen verovähennyksellä joka tapauksessa monimutkaistaa perheiden tukea

teidän mielestänne jätetään jonnekin sata komitean ratkaistavaksi toimeentulotuen varassa elävien lapsiperheiden asema

nimittäin aikaisemmin korkeakouluopinnot oli käytännössä varma tie työpaikkaan pysyvään työpaikkaan ja hyville tuloille

silloin edustaja vanhanen perheyritysten liiton toimitusjohtajana ja elinkeinoelämän keskusliitto lupasivat että nyt synnytetään työpaikkoja nyt tulee investointeja kun yhteisöveroa alennetaan dynaamisia vaikutuksia

muihin kriisimaihin portugalia yhdistää lähinnä matala verotaso joka ei ole tuonut riittävästi tuloja

pitää myös muistaa että lapsivähennyksistä on aikoinaan luovuttu koska ne suosivat hyvätuloisia perheitä suhteessa puhtaaseen lapsilisämalliin

valitettavasti historiaa peilaamalla ei voi katsoa tätä päivää jossa myös korkeasti koulutetuilla on kasvava työttömyys pätkätöitä erittäin pienipalkkaisia töitä

asko seljavaara tiivistyy konkreettisella tavalla se mikä on kokoomuksen poliittinen linja niin lapsiperheiden kuin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja tasa

kaikissa näissä tapauksissa kuitenkin merkittävänä yhdistävänä tekijänä ovat olleet säätelemättömät finanssimarkkinat ne finanssimarkkinat jotka syöksivät maailmantalouden lamaan

meillä itse asiassa yritysten maksama yhteisövero eurooppalaisittain on varsin alhaisella tasolla

eli kyllä nyt pitää tosissaan hallituksen tarttua tähän kysymykseen sekä harmaasta taloudesta että siitä että yritykset siirtävät veroparatiiseihin voittojaan niin että siitä eivät hyödy veronmaksajat

mutta miten te pääministeri sipilä voitte täällä vakuuttaa ja taata että niin myös käy

tähän pääministeri stubbin hallitus näyttääkin vastaavan ohjelmallaan

ennen vaaleja nykyinen pääministeri sipilä ja valtionvarainministeri stubb poseerasivat sosiaalisessa mediassa ja antoivat koulutuslupauksen jonka mukaan koulutuksesta tai opintotuesta ei tulla leikkaamaan

tunteeko edustaja zyskowicz tämän päivän työmarkkinoita ja tänä päivänä korkeakoulusta valmistuvien työmarkkinatilannetta

jotakin siis on opittava siitä mikä meni pieleen finanssimarkkinoilla

kela maksun poiston ja yhteisöveron alentamisen luvattiin lisäävän työpaikkoja ja investointeja mutta lähinnä ne ovat vain paisuttaneet osingot ennätyssuuriksi ja vielä tilanteessa jossa suomi on samaan aikaan lamassa

suomen on ponnekkaasti vaadittava että valvontatoimet ja sitova sääntely saadaan ajan tasalle koko euroopassa

aiemmat kirjaukset länsimetrosta pisara radasta ja tampereen raitiotiehankkeen tukemisesta vahvistuvat tässä hallitusohjelmassa

eivät näitä ole ne pienipalkkaiset opettajat tai erittäin pienellä eläkkeellä elävät kreikkalaiset vaan syypäänä on poliittinen eliitti kreikassa syypäinä ovat kansainväliset pankit ja muut rahoituslaitokset

suositukset ja ohjeet eivät enää riitä

mutta kun käy näitä liikennehankkeita tarkemmin läpi huomaa etteivät ne ole elvytystä tämän hetken vaikeaan työllisyystilanteeseen ja itse asiassa myös niiden rahoitus on vielä täysin auki

pankeilta on tarkoitus ryhtyä perimään maksua mikä on hyvä asia pankkivero

jos pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri stubb eivät olisi poistuneet täältä keskustelusta niin kertoisin heille että hallitusneuvotteluissa heidän antamastaan koulutuslupauksesta tuli koulutuspetos

nyt oleellinen kysymys on se joutuvatko nämä suuria voittoja sijoituksillaan hankkineet pankit ja muut rahalaitokset myös omalta osaltaan kantamaan tämän romahduksen riskit

tämä pankkivero ei kuitenkaan yksin riitä kattamaan finanssipelin aiheuttamia kustannuksia

on lisäksi saatava voimaan koko unionin kattava rahoitusmarkkinavero jolla pystytään ehkäisemään tulevaisuuden finanssikriisejä ja keräämään varoja

tämä ei sisällä selkeitä keinoja joilla puututtaisiin tähän toimintaan joka ajoi ensin yhdysvallat ja sitten euroopan finanssikriisiin ja jossa nyt kreikan osalta käydään toista kierrosta

siinä meillä varsinaisia sivistysporvareita

eli itse asiassa liikennehankkeisiin osoitetut varat ja sitä kautta työllisyys heikkenevät ensi vuonna eivät lisäänny

hallitusohjelman toiveet suomesta koulutuksen ja osaamisen kärkimaana ovat pelkkää sanahelinää kun samanaikaisesti koulutuksesta leikataan satoja ja satoja miljoonia euroa vuositasolla

haluaisin siis ministeri kataiselta kuulla ne selkeät perustellut kannat

meistä olisi myös hyvä että jatkossa vakavasti pohditaan sitä että saisimme aikaan euroopan laajuisen pörssiveron

raiteista ja tiestöstä pitää huolehtia alueellisesti jotta voidaan turvata muun muassa raskaan teollisuuden kuljetukset raiteilla

tämä on tietenkin sotkamolle ja kainuulle erittäin valitettava päivä erittäin iso henkinen isku ja täytyy kiittää että hallitus on selvästi antanut oikean viestin kainuun suuntaan

miksi te haluatte kaataa ne myös suomalaisten kuten muidenkin eurooppalaisten veronmaksajien niskoille ja miksi te ette edes tämän jälkeen halua laittaa pankkeja ja muita rahoituslaitoksia kuriin vaan haluatte kurittaa pienituloisia tavallisia eurooppalaisia niin kreikassa kuin suomessa

myös homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten kunnostaminen olisi hyvää elvytystä ja näitä hankkeita tulisi saada pikaisesti liikkeelle ne parantaisivat työllisyyttä

emme pidä näissä oloissa takauksia portugalin tukilainoille perusteltuina

valitettavasti tämä työllisyyskatastrofi ei ole ensimmäinen katastrofi vaan talvivaara on ollut jo pitkän aikaa ympäristökatastrofi

sipilän hallitus onkin lyhyessä ajassa onnistunut tekemään tuhoisaa jälkeä erityisesti korkeakouluissa

tähän hallitus ei kuitenkaan ole luvannut ohjelmassaan lisärahoitusta

eduskunta ei hyväksy suomen valtiontakausta portugalin lainoituksen edellyttämälle ervvn varainhankinnalle

kun täällä on puhuttu kaivosteollisuuden mahdollisuuksista tulevaisuudessa suomessa aivan oleellista jotta niitä olisi on se että tällaisia katastrofeja ei satu ja ympäristöstä pystytään paremmin huolehtimaan

koska näihin kysymyksiin ei ole tullut tässä paketissa mitään vastauksia vasemmisto ei voi hyväksyä tätä pakettia

arvoisa puhemies

se ei luo uusia työpaikkoja tai investointeja vaan se jaetaan todennäköisesti osinkoina vanhojen ydinvoimaloiden ja vesivoimaloiden omistajille

arvoisa puhemies

mukana järjestäjinä oli poliittisia nuoriso tai opiskelijajärjestöjä kaikkien muiden puolueiden piiristä paitsi kokoomuksen ja perussuomalaisten

kysymyksenikin liittyy siihen vaikka tänään ei varmaan tehdä heti tämän osalta päätöksiä että hyvin pikaisesti pitää myös nähdä että tarvitaan lisää resursseja

olemme joutuneet tilanteeseen johon meidän ei olisi pitänyt joutua

opetuksen laatu kärsii

lähiopetusta on vähemmän

pääministeri stubbin hallituksen ohjelma ei korjaa kehysriihen pahimpia epäkohtia joiden vuoksi vasemmisto joutui lähtemään pääministeri kataisen hallituksesta

tutkimukseen ja koulutukseen tehtävät leikkaukset vievät suomelta mahdollisuuden tulevaisuuden kasvuun

meidän mielestämme on kohtuullista että suurituloisia verotetaan hiukan enemmän ja nämä varat käytetään indeksileikkausten perumiseen lapsilisäleikkausten perumiseen

ja aivan niin kuin ministeri rinne sanoi se tarkoittaa kehysmenettelyn muuttamista mutta te ministeri rinne olette itsekin sanonut täällä että tämä on ongelmallista että veroja korottamalla ei voida huolehtia kaikkein pienituloisimpien tulosta

kun kuunteli ministeri pekkarisen pyörittelyä siitä olemmeko viemässä ydinsähköä vai emme niin tuli mieleen teidän itse käyttämänne sana se puheenvuoro oli lähinnä tsoukki

mutta ei esitystä kahdesta uudesta ydinvoimalasta ole tehnyt vain elinkeinoministeri mauri pekkarinen

silloin ei kovin paljon tähän puoleen puututtu

silloin ministeri paatero ei ollut vielä omistajaohjauksesta vastaava ministeri vaan hautala mutta opitaanko tästä miten meidän valtion sijoittamia rahoja käytetään esimerkiksi ympäristön näkökulmasta että niitä ehdollistetaan

sen takana on hallitus jonka neljästä puolueesta kolme on aikaisemmin suhtautunut kriittisesti ydinvoiman lisärakentamiseen

ei siinä vakavasti nyt puututtu tähän isoon kysymykseen siitä että muun muassa teollisuuden voima on selkeästi ilmoittanut että ydinsähköä tullaan viemään

nyt on järkevää kansainvälisten asiantuntijoidenkin mielestä harvinaisen matalalla korolla ottaa vaikka velkaa tehdä infraan ne investoinnit jotka pitää tulevaisuudessa joka tapauksessa tehdä tätä velkaa joka meillä on infrassa maksaa pois luoda työtä

se tarkoittaa sitä että suomesta tehdään ydinvoimareservaatti jossa onnettomuusriskin ja jätteen kantavat suomalaiset ja sähkö viedään vientiin

edellisen kerran kun ydinvoiman lisärakentamisesta äänestettiin sekä nykyinen pääministeri matti vanhanen että nykyinen elinkeinoministeri mauri pekkarinen äänestivät ydinvoimaa vastaan

arvoisa puhemies

se johtuu siitä että voimassa oleva ydinvastuulaki vääristää kilpailua energiamarkkinoilla ydinvoiman hyväksi

pääministeri stubbin hallitus kohdistaa epäoikeudenmukaisesti leikkaukset eläkeläisiin työttömiin opiskelijoihin lapsiperheisiin ja sairaisiin

nyt ministeri grahn laasonen te haluatte ilmeisesti pidentää leipäjonoja entisestään

sitä kautta meidän velkataakkamme tulee kääntymään laskuun

on erittäin hyvä että tähän meidän kertomukseemme tutustuvat myös ne jotka eivät ole pohjoismaiden neuvoston toiminnassa mukana ja myös tulee näitä kriittisiä näkemyksiä

miten on siis mahdollista että hallitus tuo kuitenkin esityksen jonka myötä suomesta tulisi asukasta kohti ylivoimaisesti maailman suurin ydinjätteen tuottaja

hallituksen elvytystoimet eivät myöskään anna suomen talouden kipeästi kaipaamaa nopeaa piristysruisketta eivätkä vahvista työllisyyttä

tilastokeskuksen tuoreen tilaston mukaan taantuma on leikannut nuorten aikuisten tuloja kaikkein eniten

miten kokoomus sai ajettua läpi käytännössä maksimaalisen määrän ydinvoimaloita joita tällä aikataululla voidaan rakentaa

pulliaisen puheenvuoroon sen että eivät nämä suositukset jää vain leijumaan ilmaan vaan kyllä vuosittain pn seuraa mitä ministerineuvosto ja mitä hallitukset ovat tehneet näille suositusasioille onko niihin puututtu ja jos toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä niin se kyllä huomioidaan

arvoisa puhemies

ensinnäkin uusiutuvien pakettia myydään osana ydinvoiman lisärakentamista